aikooko hallitus ottaa fortumin johdosta mallia ja erota koska omistajaohjaus on hallitukselta totaalisesti epäonnistunut

pidättekö päänne vaikka sdp vasemmisto ja vihreät hyökkäävät kuin julma peto teitä vastaan

seuraavan hallituksen pääministeri paavo lipponen vei demarien johdolla suomen perustuslain rimaa hipoen ilmoitusluontoisesti emuun

arvoisa puhemies

nyt me niitämme sitä satoa jonka lipponen eun ytimeenmenointoilullaan ja euroopan presidenttihaaveillaan kylvi

kansan on nykyisin kovin vaikea pysyä kärryillä siitä onko ministerin paikka ansaittu kansan äänillä vai yksittäisten liikemiesten rahalla ja toiveilla hallitusneuvotteluista

suomi on kautta aikojen elänyt metsistä pelloilta ja kaivoksilta saaduilla tuloilla ja tuotteilla ja niistä se elää myös tulevaisuudessakin

kysyisin pääministeri vanhaselta kun hallituksessanne nyt kerran suuri osa ministereistä on saanut vaalirahoitusta edellä mainituilta tahoilta kertoisitteko suomen kansalle kuinka moni heistä istuu rahoittajan neuvottelemalla ministerin paikalla

arvoisa puhemies

muutama viikko sitten tuli tietoon että venäjän puolella oleva tehdas saastuttaa päästöillään ja jätteillään surutta itämerta

suomessa häirikkösusien määrä on kasvanut uhkaavasti ja harva se viikko saadaan lukea lehdistä että taas on mennyt yksi hyvä arvokas metsästyskoira susien kitaan

ministeri niinistö malmista turpeeseen

turvetuotannon lopettamisesta jaksatte kirjoittaa ja puhua loputtomiin mutta en ole kuullut milloin aiotte lopettaa kivihiilen tuonnin suomeen

ministeri niinistö lupasi heti tuoreeltaan apua tehtaan päästöjen kuriin saattamiseksi

kysyisin ministeri koskiselta

kuka ministereistänne on merisalon kuka sukarin kuka kakkosen rahoittama ministeri jotta suomen kansa tietäisi kuka on kenenkin rahoittajan asialla

vai onko kivihiilen käyttö teidän vihreiden mielestä päästötöntä

nythän metsästäjät saavat korvauksia niistä koiristaan mutta korvauksen saamiseen menee jopa kaksi vuotta ja niiden korvausten määrä on minimaalinen

kun päinvastoin oman maan kansalaisia rangaistaan erilaisilla päästö ja jätemaksuilla mutta ulkomaille näyttää riittävän rahaa niin eikö teidän mielestänne ja ainakin tavallisen suomalaisen mielestä tämän pitäisi olla toisin päin että se joka saastuttaa esimerkiksi tässä tapauksessa venäjä se maksaa

arvoisa puhemies

kohuliikemies arto merisalo on julkisesti antanut ymmärtää että hän on yrittänyt vaikuttaa vaalirahoittamansa edustajan pääsyyn hallitukseen

tästä tulee kansalle heti mieleen että nauhojen avulla rahoittaja voi tiukan paikan tullen kiristää kansanedustajaa tai ministeriä mieleisen tuloksen saamiseksi

aiotteko todella pitää kiinni siitä että joka mummonmökistä ja työttömän torpasta pitää löytyä tämän kohtuuttoman asetuksen mukainen jätevesijärjestelmä

arvoisa herra puhemies

työttömäksi joutuneiden nuorten asuntovelallisten tilanne laman kourissa on huolestuttava ja hallitukselta odotetaan nopeita toimenpiteitä katastrofin välttämiseksi

eikö olisi parempi keskeyttää jätevesiasetuksen täytäntöönpano nyt selvittää perin juurin asetuksen sisältämät ongelmat ja tuoda jätevesiasetus sitten selvityksen valmistuttua seuraavan hallituksen ja eduskunnan uudelleen arvioitavaksi

miten olette varmistanut sen ettei hallituksenne päätöksiä ohjailla kiristyksellä tai uhkailulla liikemiesten taholta

eräänä vaihtoehtona millä velkavankeus voitaisiin estää olisi että nuoret voisivat siirtää asuntolainansa lyhennykset valtion maksettavaksi siksi aikaa kunnes uusi työpaikka on löytynyt ja velan lyhennykset onnistuvat jälleen

kaiken huipuksi meidän veronmaksajien taskulla käyntiä perustellaan sillä että muutoin koko euroopan talous uhkaa kaatua ja tämä on olevinaan se parempi vaihtoehto

valtio maksaisi tältä työttömyysajalta lainanlyhennykset pankeille ja perisi ne takaisin nuorilta vähitellen kun he ovat palanneet takaisin työelämään

asia on vaan niin että paras vaihtoehto on hajottaa koko hyvä veli verkoston saastuttama euroopan unioni

onko tällainen järjestely nuorten asuntovelallisten pelastamiseksi mielestänne mahdollista tai mihin muihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä ettei edellisen laman kaltainen velkavankeus koituisi nuorten asuntovelallisten kohtaloksi ja etteivät he menettäisi kotiaan pakkomyyntien kautta

antaa unionin kaatua

ministeri katainen te tulette tänne saliin joka päivä vaatimaan vastuullista talouspolitiikkaa suomalaisilta politiikoilta mutta ette vaadi sitä eu kavereiltanne

on täysin käsittämätöntä että tällaiseen sammakonsuojeluohjelmaan laitetaan satoja miljoonia euroja ikään kuin ei tässä suomessa olisi tärkeämpää rahareikää kuin suojella kurnuttavia sammakoita

mitä me sanomme lähitulevaisuudessa lastenlapsillemme kun he kysyvät miksi heidän pitää maksaa euroopan unionin ja sen jäsenmaiden vastuuttoman taloudenpidon ja suoranaisen valehtelun kustannukset

tässä on kansalaisilta tullut palautetta että ministeriöstäkin on kyselty mitä soita siihen suojeluohjelmaan kuuluu niin ministeriöstä ei anneta vastausta

kun nyt näyttää siltä että suomeen on syntynyt uusi ammattiryhmä eli ammattivalittajat jotka valittavat aivan turhanpäiväisistä asioista viranomaisille niin voisiko ministeri nyt ajatella että saataisiin jonkun verran tuloja siitäkin että nämä turhat valitukset pantaisiin maksullisiksi

miksi te ette brysselin kabineteissa liikkuessanne lyöneet nyrkkiä pöytään ja vaatineet euta korjaamaan tapansa

taas ollaan tämän saman asian kimpussa jonka kimpussa on oltu jo useamman vuoden ajan ikävä kyllä

kertokaa nyt hyvä ministeri kansalle

jatkona edelliseen kysyisin ministeri lehtomäen näkemystä siitä miten pitäisi suhtautua jätevesijärjestelmien suorastaan villinä käyvään kauppaan

mitä soita siihen kuuluu ja onko kansalaisilla oikeus tietää onko teidän tuhansia ympäri ja sama heidän suonsa siinä sammakonsuojeluohjelmassa mukana

mäkiseen on huoli uuden kirjan miksi euroopan unionin kirjanpitäjät joutuvat vuodesta toiseen antamaan negatiivisia lausuntoja eun rahankäytöstä

käytin noin seitsemän vuotta sitten puheenvuoron niin sanotusta silloin kutsutusta homolaista salissa ja puheenvuorostani nousi tavaton valtakunnallinen älämölö jonka vuoksi jouduin käymään nykyisen tasavallan presidentin luona selittelemässä kantaani

sillä tavalla saataisiin tätä lupakäytäntöä nopeutettua koska nyt joutuu vain pelkistä luvista maksamaan ja tämähän innoittaa sitten näitä turhista luvista valittajia

vistbackan tekemää esitystä

kreikka antaa nyt kasvot koko euroopan unionille ja sen taloutta koskevalle hällä väliä mentaliteetille

siis kysyin en syyttänyt ketään

kurkuista ja tomaateista mummonmökin jätevesistä puhumattakaan jaksetaan kyllä tehdä millintarkkoja direktiivejä mutta kun on kyse miljardeista niillä sytytellään sikareita

jo silloin puheenvuorossani toin esille huoleni siitä että mitäs kun homolaki hyväksytään ja sanoin että kun antaa pahalle pikkusormen

ja te pääministeri vanhanen ja valtiovarainministeri katainen olette siunanneet tämän menon jatkumisen hävytöntä

ette te kovin vihainen voi olla kun kuitenkin lupaatte suomen kansan maksavan kreikkalaisten töppäilyt ja olette nyt tuoneet tähän saliin paperin jolla kehotatte meitä hyväksymään neuvottelemanne laskun

ei käy

hyvä suomen kansa tämä tilanne kreikan kanssa on nyt sama kuin naapurisi ottaisi kännykällään pikavippejä omiin nimiinsä mutta ohjaisi laskut sinulle ja muille naapureilleen

arvoisa puhemies

mutta minne on tämä cityhallitus unohtanut alempiasteisen tieverkoston kunnossapidon

vai onko teillä jäänyt epähuomiossa se huomioimatta että myös maaseudulla tarvitsee toimivan liikenneverkoston

mutta arvatkaapa mitä

lähinnä edustajille korhoselle ja orvolle vastaisin että keskustalaisille ja kokoomusnuorille tämmöinen korotus on tietenkin pieni koska nuoret ovat joutuneet jo kotioloissaan pyöriskelemään rahoissa mutta tämmöiselle opiskelijanuorelle jolla on muutenkin tiukkaa päivittäisestä elämästä selviäminen kyllä se vaan eurokin on suuri raha

eussa tämä on näköjään mahdollista

nyt on korkea aika hallituksen tehdä parannus eu nuoleskelussa ja lopettaa nämä miljardiluokan eurohölmöilyt

hallituspuolueiden edustajat tämä voi tulla teille järkytyksenä mutta kylmä totuus on ettei suomi pysty koko maailmaa pelastamaan

miten pystyisittekään kun oma kansakin on jäänyt tältä hallitukselta heitteille

perussuomalaiset ovat aina taistelleet kodin isänmaan ja uskonnon puolesta ja syytä on ollutkin

uskonnonopetuksesta on esitetty ajatus että koulujen uskonnonopetus korvattaisiin uskontotiedon opetuksella ja jopa suvivirren laulaminen kiellettäisiin kouluvuoden päättäjäisissä

julkisuudessa olleiden tietojen pohjalta kukaan ei ole halunnut mahdollistaa tilannetta jossa suomi voisi joutua järjestämään merirosvojen oikeudenkäyntejä omalla maaperällään

maahanmuuttajat eivät sopeudu meihin meidän suomalaisten on sopeuduttava heihin

kysyn opetusministeri virkkuselta

miksi opetussuunnitelmia tehdään maahanmuuttajien ehdoilla ja mitä tämä uskontotieto käytännössä pitää sisällään

ensiksikin kannatan hallituksen esitystä eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta suomen ja israelin välillä

tästä onkin luontevaa siirtyä teihin herra puolustusministeri wallin ja teidän soutamis ja huopaamisleikkiinne

oikeudenkäynti voi toteutua lähinnä vain tilanteessa jossa merirosvojen hyökkäyksen kohteena on ollut suomalainen alus tai suomen kansalainen

mielestäni te wallin olette tietoisesti johtanut eduskuntaa harhaan väittäessänne että dragsvikin varuskunnan säilyttäminen ei olisi ollut poliittinen päätös

se mihin selonteko ei vastaa on tilanne jossa kiinni jääneistä rosvoroopeista yksi tai useampi paljastuisikin suomen kansalaisiksi

ihan tuohon äskeiseen puheenvuoroon sen verran että minun ei tarvitse mennä etiopiaan asti katsomaan kuinka huonosti siellä kansalaiset voivat

arvoisa puhemies

seuraavaksi pienen pakon edessä tunnustitte että se oli poliittinen päätös

tarkoittaako tämä tässä tapauksessa sitä että nämä suomalaisia aluksia tai kansalaisia vastaan toimineet veijarit tuodaan automaattisesti suomeen käräjille

viimeinen versio teillä oli pakon edessä että se olikin perusoikeudellinen kanta

ei suomen kansa eikä eduskuntalaitos voi luottaa tällaiseen ministeriin joka soutaa ja huopaa mielensä mukaan ja pääministeri katainen on rkpn juoksupoikana hyväksynyt wallinin väärinkäytökset

keniahan ei enää näillä näkymin heitä vastaanota

suomalaiset vanhemmat siirtävät lapsensa pois tulijoiden tieltä

edustaja pekkarinen on käyttänyt tässä kaksikin mielenkiintoista puheenvuoroa mutta olen kiinnittänyt huomiota siihen ettei ole maininnut turpeesta yhtään kertaa mitään

jos ja kun merirosvoja päätettäisiin tuoda suomeen tuomittavaksi törmätään jälleen kustannuksiin

ei siksi että he pelkäisivät tulijoita itsessään vaan siksi että he pelkäävät omien lastensa koulumenestyksen puolesta

opettajilta tulee jatkuvasti tuskastuneita viestejä joissa he valittavat levottomista maahanmuuttajaoppilaista

näin minä olen antanut itseni ymmärtää

opettajilta menee lähes kaikki aika maahanmuuttajalasten henkilökohtaiseen opettamiseen mikä johtaa opetuksen tason laskuun suomalaisten oppilaiden kohdalla

on aivan turha luulla että suomesta puu loppuisi

kauniisti ovat edustajat puhuneet tänäänkin energiapuun tarpeesta ja tuista mutta kukaan ei tunnu kantavan huolta siitä miten puu saadaan kuljetettua metsästä teollisuuden käyttöön

puolustusvoimauudistus ajaa suomen alueellisen puolustuksen alas ja aiheuttaa määrätyille alueille turvallisuusvajeen

paljonko mahtaisi tusinan merirosvon oikeudenkäynneille tulla hintaa varsinkin jos asiaa puitaisiin lopulta kenties jopa korkeimmassa oikeusasteessamme mikä olisi varsin todennäköistä

kysyisin opetusministeri virkkuselta ja toivoisin myös vastausta maahanmuuttoministeri thorsilta

pitäisikö maahanmuuttajille perustaa omat koulut joissa opettajina olisivat oppilaan oman kulttuurin ja kielen tuntevat opettajat

rekkojen koot suurenevat ja sitä vastoin tiestö heikkenee niin ettei se kestä henkilöautojakaan saati sitten täysiä puurekkoja

otan esimerkiksi pohjois karjalan prikaatin kontiorannassa joka on lakkautettavien varuskuntien joukossa

toivottavasti ministeri brax ei keksi että kaikki somalian rannikolta kiinni otetut merirosvot tuotaisiin oikeudenkäyntiin suomeen suomalaisten veronmaksajien kustannuksella minkä jälkeen ruotsalainen maahanmuuttoministeri thors suosittelisi heille automaattisesti turvapaikkaa

mielestäni ennen kuin ruvetaan suuremmalti puhumaan tästä puun saannista täytyisi saada tiestö kuntoon että todella saataisiin se puu sieltä pois

viime aikojen hallitukset ovat kiristäneet toimillaan vähäosaisten toimeentuloa ja jokapäiväisestä elämästä selviytymistä

koko valtakuntaa puolustetaan mutta puolustuksen painopiste muodostuu rajoitetummalle alueelle näin kerrotaan

eräänä perusteluna suomen osallistumiseksi sotilasoperaatioihin on käytetty suomen turvallisuustilanteen vakaana pitämistä eli kriisien pitämistä poissa euroopasta

olen kuullut joidenkin vähäosaisten tai eläkeläisten kertovan että kun lääkkeet ovat loppu ruokaa pitäisi saada ja muuhunkin pakolliseen menoon pitäisi saada ja sitten kun tulee yhtäkkiä yllättävä lasku niin siinäpä ollaankin sitten sormi suussa mistä ne rahat otetaan

joukkojen määrän vähentymisen seurauksena puolustus harventuu ja tästä ministeri wallin seuraa että itäsuomalaiset jäävät kontiorannan lakkauttamisen myötä mahdollisen vihollisen uhatessa tykinruuaksi etelä ja länsisuomalaisten kustannuksella

ministerit stubb ja häkämies ovatko nämä merirosvot nyt sitten niin suuri uhka suomelle että heidän jahtaamiseensa halutaan käyttää miljoonatolkulla rahaa

pankista ei saa rahaa sosiaalitoimistosta ei saa rahaa elikkä pikavippi on ollut se viimeinen oljenkorsi mistä on elämässä selvinnyt eteenpäin

nyt hyvät hallituksen edustajat ja ministerit tehkää jotakin näitten eläkeläisten ja vähäosaisten hyväksi että he selviäisivät ilman pikavippiin turvautumista

pyytäisin ministeri niinistöä vastaamaan selvällä suomen kielellä ollaanko sinne minkä verran laittamassa rahaa

hallituksen ja ministeri wallinin mielestä pohjoiskarjalaisia ei näköjään kannata puolustaa koska heidän mielestään nämä ovat toisen luokan kansalaisia

koska minä tuosta teidän puheenvuorostanne sain sen käsityksen että sinne ollaan viemässä niin kyllä minä haluaisin tietää sen summan noin suunnilleen paljonko se on